pidän erittäin hyvänä sitä että rangaistavaksi säädetään tulevaisuudessa tapon murhan surman törkeän pahoinpitelyn panttivangin ottamisen ja törkeän ryöstön valmistelu ja niiden tekemisestä sopiminen ja myös sitä että tämä on yksi viesti esimerkiksi kouluissa oleville nuorille

toivon että meidän maan ulkopolitiikan johto ja eu politiikan johto käyvät myös tätä keskustelua ja avaavat sitä siihen että taakkaa jaettaisiin tasapuolisemmin myös tässä kysymyksessä

meillä on ennen muuta pienistä asunnoista pulaa ja on hyvä että kun on kaupungistumista perhekokojen pienentymistä väestön ikääntymistä ja maahanmuuttoa myös puretaan muita asumisen hintaan vaikuttavia normeja

näissä keskusteluissa aika usein on keskusteltu sukellusvenejahdista josta nämä lainsäädännön muutostarpeet osittain kumpusivat näiden terrori iskujen lisäksi

oikeastaan se on varmasti aika lailla suurin auttamisen muoto mihin ihminen voi mukaan lähteä ja edustaja mäkinenhän meitä siihen haastoi

meillä on toinen iso kysymys ollut pöydällä ja siinä on haluttu että koko eu jakaa taakan niin että kyllä yhtä lailla tässä pakotekysymyksessä taakanjakoon voisi puuttua

sen takia on perusteltua että tuollaisessa hieman pidemmässä sairauslomajaksossa on mahdollisuus siirtyä joustavammin sitten muiden etuuksien eli sairauspäivärahan piiriin niin kuin tässä esitetään

arvostettu puhemies

kouluammuskelut kuuluvat tähän kategoriaan ja tämä on selkeä viesti sinne että myös tämäntyyppisten rikosten valmistelu on tulevaisuudessa ankarasti rangaistava teko

ja kyllä minä hieman ihmettelen sitä että salin vasemmalta puolelta vastustetaan sitä että tähän maahan syntyy merkittävästi uusia työpaikkoja rakennusalalle

eli tällä lailla joka nyt on ollut eduskunnan käsittelyssä ja talousvaliokunnassa ja tulee lopulliseen päätöksentekoon tässä lähipäivinä estetään se ongelma joka aiemmin on ollut eli kauppakeskuksissa on saatettu pakottaa pienet yrittäjät yksinyrittäjät taikka pienet yritykset pitämään tuo liike auki kauppakeskuksen aukioloaikojen puitteissa

kun tämä asia nousi vahvasti esille niin edustaja mäkipään lakialoitteen tapainen valmistelu on käynnistetty tammikuussa myrskyjen jälkeen ja työ ja elinkeinoministeri jyri häkämies on ollut tässäkin asiassa etunojassa ja aktiivisesti toimimassa ja valmistelemassa lakimuutosta joka on tarkoitus nyt kevään kesän kynnyksellä saada eduskunnan käsittelyyn

nurkkaan taikka pohjaan ajettu häädetty sukellusvene ei ole sellainen tehtävä missä varusmiehiä voitaisiin millään tavalla käyttää

kansainvälisesti varhaiskasvatus määritellään tavoitteelliseksi pedagogiseksi toiminnaksi josta päävastuu on opettajakelpoisuuden omaavalla henkilöstöllä

esityksen mukaan kuntouttavan työtoiminnan jakson aikana henkilö voisi osallistua työtoimintaan enintään neljänä päivänä kalenteriviikossa nykyisen enintään viiden päivän sijaan

arvoisa puhemies

näitä tilanteita on usein vaikea seurata julkisuudessakin tiedämme vaikkapa tuon eerika tytön kohtalon

edustaja paasio syytti edellistä hallitusta laman hoidosta ja vaikka nyt olemme samassa hallituksessa niin täytyy kyllä edellistä hallitusta sen verran puolustaa että tuo hallitus eli kyllä ajassa

sotilaallisen avunannon omasta mielestäni pitäisi perustua pääsääntöisesti vapaaehtoisuuteen ja uskon että näitä vapaaehtoisia toimijoita tulee löytymään ja erittäin tärkeä asia mikä pitää puolustusvoimissa ja puolustusministeriössä käydä läpi on palvelussuhteen ehdot näiden tehtävien osalta

eli kiinnitimme huomiota siihen että opintoraha on kalenterikuukausikohtainen etuus ja sairauspäiväraha sen sijaan päiväkohtainen etuus ja tästä muodostuu nyt ehkä vielä sitten niitä muutamia haasteellisia tilanteita eli yksittäisten kuukausien tulot saattavat tämän myötä muuttua merkittävästikin

jos ihminen tällaista tekoa suunnittelee ja hänet tuomitaan näiden rangaistusasteikkojen mukaan muutamaksi vuodeksi sitten vaikkapa koulusurman valmistelusta tai suunnittelusta vankeuteen niin jollain tavalla itsestäni tuntuisi että kyllä sellaisenkin vangin kohdalla olisi syytä vaarallisuusarviointi tehdä ennen hänen vapauttamistaan

arvoisa puhemies

kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa säädetään työttömyyden johdosta pitkään työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneiden henkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista työllistymisedellytyksiä ja elämänhallintaa parantamaan tarkoitetun aktivointisuunnitelman laadinnassa ja siihen sisältyvien niin sanottujen aktivointitoimenpiteiden toteuttamisesta

lakiesitys ei selkeytä myöskään päiväkotien henkilöstön ammattinimikkeitä kuten varhaiskasvatusta valmisteleva työryhmä esitti

me aloitimme edellisen hallituksen aikana elvytyksen ensimmäisenä euroopassa ja pystyimme estämään massatyöttömyyden

silloin tapahtui näitä huijaustilanteita joissa myytiin toimimattomia laitteita myytiin väärän kokoisia laitteita ja tilanne oli monin tavoin kuin villi länsi

tutkintaryhmähän silloin vaati että olosuhteidenselvitysmenettely pitäisi ulottaa tällaisissa tilanteissa myös niihin koteihin joihin näitä sijoituksia tehdään kun palautetaan esimerkiksi lapsen omaan kotiin niin kuin tässä tapauksessa tapahtui

tämä ei itse asiassa anna myöskään kovin vahvaa viestiä lastentarhanopettajaksi opiskeleville nuorillekaan ja meillä on nimenomaan se tilanne että oecdn linjauksetkaan varhaiskasvatuksen henkilöstöstä eivät meillä täyty

itse asiassa tämä oli ymmärtääkseni syy jonka takia viime kaudella talousvaliokunta muutti silloisen hallituksen esitystä

ministeri häkämieshän esitti hyvin nopeasti että myös meillä suomessa on syytä korottaa tuota maksimikor vaussummaa ja siitä löytyy se logiikka joka toimii ruotsissa tietyllä tavalla paremmin

kyllä se on myös perusteltu näkökulma että sairastumisen myötä tulot saattavat pudota niinkin paljon että ei ole mahdollista tuota opiskelija asuntoa pitää ja silloin tietysti täytyy yhteiskunnan muihin tukiverkkoihin nojautua ja hakea turvaa sieltä mikä suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluu

arvoisa puhemies

hallitus esitti että parturi ja kampaamoliikkeet vapautettaisiin aukiololainsäädännöstä ja säätelystä niin että parturit ja kampaamoliikkeet voisivat olla auki silloin kun tarvetta on ja itse päättää siitä pitääkö liikettä auki iltaisin taikka usein juhlapyhinäkin kun esimerkiksi juhlakampauksia tarvitaan

työttömyys kasvoi mutta ei suinkaan sellaisessa määrässä kuin tuo bktn syöksy olisi pahimmillaan voinut tarkoittaa

kysymykseni liittyy näyttöongelmaan

minun mielestäni on erittäin tärkeää että tämmöistä toimintaa on tarjolla mutta aika usein tulee myös palautetta että se työ mitä tarjotaan ei ole mielekästä ja se ei itse asiassa toimi tämän nimen mukaisesti kuntouttavana työtoimintana

näkeekö oikeusministeri henriksson onko tässä mahdollista että näyttöongelmien myötä loppupelissä oikeudenkäyntejä käydäänkin enempi poliisimiehiä ja poliisinaisia vastaan kuin näitä rikoksia valmistelleita rikollisia kohtaan

ruotsissa sähköyhtiöiden korvaukset sähköyhtiöille jopa kolme vuotta voidaan tuomita sähköyhtiö toimittamaan yli tuhat tulo ovat selkeästi kovemmat

ilman elvytystä olisi tilanne ollut karu ja kylmä ainakin karumpi ja kylmempi kuin tuon onnistuneen elvytyspolitiikan ansiosta jota silloin keskusta ja kokoomus tekivät

siis ministeriö opetus ja kulttuuriministeriö joka on vannonut korkean osaamisen ja koulutuksen nimiin on nyt tehnyt esityksen missä osaamista ei arvosteta

aselain muutoksia tuli paljon voimaan viime hallituskaudella ja niihin viitattiin edellisessä puheenvuorossa ja aiemmissakin puheenvuoroissa ja myös niihin muutoksiin joita täällä eduskunnassa tehtiin

arvoisa puhemies

siinähän tapahtui niin että liian helpolla pieni tyttö palautettiin omalle isälleen ja ne seuraukset tiedämme

tällä hetkellä ei tarvita kalliita kymmenientuhansien eurojen laitteistoja vaan esimerkiksi kolme saostuskaivoa maaperäkäsittely riittää

minun mielestäni tähän on syytä kiinnittää isompaa huomiota kaikissa niissä toimijoissa jotka kuntouttavaa työtoimintaa tarjoavat

arvoisa puhemies

yksi asia mikä on hyvin aiheellista myös tässä todeta on se että meillä on tälläkin hetkellä mahdollista opintotukihan on sidottu opintopisteisiin eli siihen että opinnot etenevät ja tämä ei aina välttämättä toteudu lyhyissä sairauksissa taikka sitten jonkin muun syyn vaikkapa sellaisen rytmityksen että sairaus vie tiettyjä jaksoja pois vaikkapa kuukaudesta esimerkiksi syöpähoitojen taikka jonkun muun myötä että ei pääse tuohon vaadittuun opintopistetasoon

jos oikein olen ymmärtänyt niin ainakin osa juuri niistä muutoksista joita eduskunta teki ollaan nyt palauttamassa ja muuttamassa itse asiassa siihen muotoon missä niitä hallitus alun perin esitti

eduskunnassa talousvaliokunta muutti tuota ja ymmärtääkseni syynä oli juuri se että parturi kampaamot itsekin olivat pelänneet sitä että kauppakeskuksissa heille tulisi mahdollisesti velvoite pitää parturi kampaamo auki myös pyhinä isojen markettien ja kauppakeskuksen yleisten aukioloaikojen puitteissa ja näin tuo hallituksen esitys muuttui täällä

jotta päivähoidossa voidaan varmistaa laadukas varhaiskasvatus lastentarhanopettajien tulee saada koulutuksensa yliopistojen opettajakoulutuksessa

arvoisa puhemies

sen pitäisi olla mielekästä joka toisi elämänrytmiä elämänhallintaa mutta myös olisi tietyllä tavalla tie sitten vaikkapa ensin määräaikaiseen työsuhteeseen ja sitä kautta toivottavasti jossain vaiheessa pysyvään työsuhteeseen ja normaaliin arkeen ja arjen hallintaan

ollaan säätämässä lakia jolla häiritsevien tekstiviestien lähettäminen tulee rangaistavaksi

arvoisa puhemies

tätä varhaiskasvatuslakiesitystä on markkinoitu myös päiväkotien lapsiryhmien enimmäiskokojen säätämisellä

muun muassa näitä lääkärille asetettuja velvollisuuksia tai oikeuksia jos oikein olen ymmärtänyt nimenomaan tarkastetaan takaisin siihen suuntaan mitä hallitus silloin esitti

myös rakennusliiton puheenjohtaja matti harjuniemi on esittänyt että tämä malli olisi syytä ottaa myös nyt käyttöön tässä pahenevassa tilanteessa

lähtökohtana tässä esityksessä on se että rikoksen tunnusmerkit täyttyvät silloin kun lähetetyt tekstiviestit rikkovat tahallisesti vastaanottajan kotirauhaa

se on hyvä asia mutta siinä on myös ongelmia joihin valiokunnan käsittelyssä toivon puututtavan niin näiden rajojen suhteen kuin myös erilaisten päiväkotien suhteen

arvoisa puhemies

me annamme kyllä täyden tuen harjuniemen esitykselle että se otetaan käyttöön tässä tilanteessa mutta myös pysyvänä keinona

pidän erittäin hyvänä että edustaja halla aho joka asian tuntee hyvin on tehnyt nämä lakialoitteet ja toivon että ne otetaan arvoiseensa käsittelyyn nyt tätä voimassaolevaa aselakia tarkasteltaessa

itse asiassa sijaishuoltoon me käytämme yhteiskunnassamme tällä hetkellä kutakuinkin saman verran rahaa kuin lukiokoulutukseen toimeentulotukeen tai koko poliisitoimeen

ehdotetulla muutoksella voidaan lisäksi arvioida olevan vaikutusta asiakkaalle siten että osallistuessaan kuntouttavaan työtoimintaan enintään neljänä päivänä viikossa ihmiselle jäisi viikossa yksi sellainen vapaa arkipäivä jolloin hänen on mahdollista esimerkiksi hoitaa henkilökohtaisia asioitaan tai osallistua kokopäiväisesti johonkin muuhun sosiaali ja terveydenhuollon palveluun ilman että se vaikeuttaa hänen osallistumistaan täysipainoisesti kuntouttavaan työtoimintaan

silloin meillä on tälläkin hetkellä käytössä tällainen selvityskirjejärjestelmä jossa on mahdollista perustella ja tuoda esille ne syyt miksi eivät ole määrätyllä tavalla opinnot edenneet ja silloin kyseiselle nuorelle taikka aikuisopiskelijalle voidaan turvata myös tuo oikeus opintorahaan

eli aiempi lievennetty puhdistustaso otettiin niin sanotuksi normaaliksi puhdistustasoksi

puhutaan siis vääränlaisesta tekstiviestittelystä ja tämän jälkeen asiattomien viestien lähettäminen rinnastettaisiin niin kuin ministeri totesi muun muassa häiritseviin puhelinsoittoihin

se on totta että tankkausasemaverkon pitää olla mahdollisimman kattava mutta jollain tavalla tuntuu että meillä suomessa tässä takkuillaan

liikkeet eivät saa harjoittaa liiketoimintaa kirkollisena juhlapäivänä vapunpäivänä äitienpäivänä isänpäivänä eivätkä itsenäisyyspäivänä ilman aluehallintovirastolta saatua poikkeuslupaa

oikeastaan kysyisin onko ministeri kiurulla valmiutta ottaa nämä edellisen hallituksen ja hallituskauden hyvät toimenpiteet nyt käyttöön ja saada nopeasti lisää rakennustuotantoa pääkaupunkiseudulle

alan ammattilaiset ovat tuoneet vahvasti esille pettymyksensä tähän esitykseen ja jopa vaatineet että lakiuudistusta ei tällaisenaan hyväksytä vaan se palautetaan uudelleenvalmisteluun

se kuvaa hyvällä tavalla tai huonolla tavalla sitä minkälaisessa tilanteessa meidän perheet ennen muuta ovat

eli se lievempi puhdistustaso mihin piti aiemmin hakea lupa on nyt se normaali tilanne mikä vaaditaan kaikilta kiinteistöiltä ja sekin täyttää helcomin asettamat vaatimukset

nyt on selkeästi ollut esimerkkejä siitä mitä suomessa nähtiin että esimerkiksi fortum toimiessaan teki niin että kun tietyt kynnysarvot täyttyivät niin sen jälkeen ei ollutkaan kiirettä mennä korjaamaan kun enää ei tullutkaan uusia miinuksia firman piikkiin ja näin ollen asiakas sai sitten odottaa

luotan edustaja halla ahon osaamiseen siinä ja olen varma että myös ministeriössä ne tarkistetaan ja käydään läpi mutta toivon että se tehdään huolella sillä tiedän itse edustaja halla ahon erittäin asiantuntevaksi tässäkin kysymyksessä

tähän on nimenomaan tultu näiden muutamien tapauksien johdosta joista tuo korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu viime vuodelta on yksi

meillä on paljon navettoja joiden yhteyteen pystyisi tekemään tämäntyyppisiä asemia ja itse asiassa tuomaan elinvoimaisuutta maaseudulle

arvoisa puhemies

lapsemme sekä osaava ja motivoitunut henkilökuntamme ansaitsee nimittäin parempaa

täytyy todeta että tämä on jälleen yksi erinomainen askel kohti opiskelijoiden yhä parempaa asemaa suomessa mutta niin kuin tässäkin salissa on todettu niin työtä tässä tulee tulevaisuudessakin riittämään

mutta kun on seurannut nyt jo vuosikaudet hevosenlannan polton sallimista energiakäyttöön niin sekin on tässä maassa niin vaikeaa

arvoisa rouva puhemies

sen päälle tehtiin päätös että kunta voi sitten päättää siitä onko sellaisia alueita joilla tarvitaan korkeampi puhdistustaso

nyt kuitenkin esityksessä lähtökohtana on se että teko olisi rangaistava vain silloin kun lähettäjä mieltää vastaanottajan olevan kotirauhan piirissä ja lisäksi vain silloin kun vastaanottaja myös siellä eli kotirauhan piirissä on

tämä on hyvä ja perusteltu ratkaisu

myönnetyt poikkeusluvat asettavat yrittäjät epätasa arvoiseen asemaan riippuen oman alueen aluehallintoviraston päätöksistä ja lisäksi poikkeuslupajärjestelyt koetaan sekaviksi

yksi asia jonka haluan tähän pöytäkirjaan nostaa ihan siltä varalta että nämä luetaan tätä korjaustyötä ja uudistustyötä nyt tehtäessä on aseiden näyttövelvollisuus

samalla lailla näkyi hyvin nopeasti omassakin kotikunnassani muutamalla isommalla asuinalueella joilla esimerkiksi sata omakotitaloa oli sähköttä ja viiden vuorokauden maksimiraja alkoi paukkua että johan juuri neljän vuorokauden jälkeen sinne paikkaan komennettiin toisesta paikasta korjausmiehet tekemään työtä eli tavallaan jätettiin niiden tienperien talot oman onnensa nojaan kun sieltä ei enää ollutkaan tulossa lisälaskua ja mentiin äkkiä korjaamaan sitä paikkaa josta oli pelkona tulla isompi lasku

lähes kaikissa muissa eu maissa se palaa ja olen ymmärtänyt että nyt virkamiehet suomessakin alkavat jo myöntää että kyllä hevosenlanta täälläkin voisi palaa kun virkamies vain päätöksen siitä tekisi

tulot pienenevät mutta itse uskon siihen että tällä ratkaisulla ehkä tuo tavoite löytää se pysyvä työpaikka vahvistuu

eli kunta voi määritellä korkeamman puhdistustason esimerkiksi järvien rannoille tai merkittäville tärkeille pohjavesialueille

naapurimaamme ovat vapauttaneet parturi ja kampaamoliikkeiden aukioloajat ja esimerkiksi ruotsissa kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä

itse haluan uskoa niin että valtaosa näistä paikoista tekee vastuullista työtä ja toimintaa eikä edustaja kontulan lakialoite ole heidän osaltaan tarpeellinen mutta ymmärrän sen että jos siellä on yksikin sellainen paikka joka ei anna jo yhden vakavan kolhun kokeneelle lapselle tai nuorelle turvallista uutta kotia vaan antaa toisen kolhun silloin tällaista valvontaa tarvitaan

tämä tarkoittaa sitä että jos viesti lähetetään normaaliin työaikaan henkilölle joka työskentelee tavanomaisen työaikansa mukaisesti ei viestin lähettäminen olisi rangaistavaa vaikka viesti olisi häiritsevä ja häiritsemistarkoituksessa lähetetty mutta vastaanotettiin työpaikalla

kuntalakiin kirjattiin viime syksynä kohta jonka mukaan kilpailutilanteessa oleva kunnallinen toiminta tulee muuttaa osakeyhtiön säätiön osuuskunnan tai yhdistyksen muotoon viime vuoden loppuun mennessä

tankkausasemaverkko niin kuin tässä keskustelussa on tullut esille on oleellisen tärkeä että me saamme uusia autoja uusia polttoaineita käyttöön ja sitten se millä tavalla me suhtaudumme auton omistamiseen ja ostamiseen

parturi ja kampaamoliikkeiden tarjoamille palveluille olisi meilläkin kysyntää juhlapyhinä ja näin ollen nykyinen lainsäädäntö rajoittaa merkittävästi yrittäjien mahdollisuuksia

mutta jos olemme siinä tilanteessa että kaikki maat todellakin antaisivat vain oliiviöljyä niin silloin todennäköisesti hädän hetkellä mekin saisimme vain oliiviöljyä

en ole löytänyt yhtään muuta maata jossa kannustetaan ihmisiä kävelemään kaupungilla aseen kanssa näyttämään sitä asetta poliisille

kysyisin työministeri lindströmiltä

sen takia meidän pitää olla valmiita kaikin mahdollisin keinoin osallistumaan näihin tilanteisiin ja tehtäviin kun toinen eu maa sitä meiltä pyytää

yöaikaankaan lähetetyt tahalliset häirintäviestit eivät olisi rangaistavia jos vastaanottaja sattuu olemaan vastoin lähettäjän käsitystä kotinsa ulkopuolella

esimerkiksi päijät hämeessä toimiva tuoterengas kuntayhtymä on tuottanut kuntouttavaa työtoimintaa lahden kaupungille monivuotisella sopimuksella

sen takia autoverosta luopuminen olisi erittäin perusteltua ja siihen on olemassa malli jolla itse asiassa tämä sama verokertymä saadaan aikaiseksi

täällä oleva poliisi edustaja hongisto varmasti ymmärtää niistä aseista mutta kaikki poliisit eivät ymmärrä ja sitten siellä ihmetellään vain että onpa kaunis ase ja sen jälkeen laitetaan nimi paperiin ja lähdetään pois

myös maamme työllisyys hyötyisi aukioloaikojen vapauttamisesta sillä palvelusektori tulee vastaamaan maamme työllisyydestä vuosi vuodelta enemmän

kaupan alalla on keikkatyömalli joka on tehty pamin kanssa yhteistyössä elikkä on tällaista hyvää paikallista sopimista työpaikalla työntekijöiden ja työnantajien kesken

niin kuin tuossa debatissa totesin niin kyllä meillä vanhainkodeissa varmasti monet sängyssä lukivat eduskunnan oikeusasiamiehen kertomusta aika lailla kateellisin mielin

tämä on nimenomaan syytös fortumia ja sähköyhtiöitä kohtaan missään ta pauksessa en ole syyttämässä yhtään niitä sähkömiehiä jotka sitä raivaustyötä tekivät

en tiedä onko ratkaisu sitten tämä että tehtäisiin tällainen säännöllinen tarkastus

tuoterengas olisi järkevintä uuden kuntalain kirjauksen vaatimana muuttaa osakeyhtiömuotoon mutta kuntouttavaa työtoimintaa ei voida taasen järjestää osakeyhtiössä

täällä edustaja laukkanen toi esille sen että autoista ei tulisi päästöjä lainkaan mutta ei varmasti kukaan mene lupaamaan että siinä tapauksessa ja siinä tilanteessa liikenteeltä ei kerättäisi veroja lainkaan

meillä hämeessä tilanne on edennyt jo sellaiseksi että isolta alueelta nämä näytöt keskitetään hämeenlinnan poliisilaitokselle

näin ollen parturi ja kampaamoliikkeiden aukioloaikojen vapauttaminen ei tukisi ainoastaan yrittäjien menestymistä vaan myös yhteiskuntamme työllisyyttä sekä talouskehitystä

itse ehkä ennemmin vannoisin sen nimeen että resursseja valvontaan tulisi lisätä ja myös sanktioita siitä jos sitä valvontaa ei ole tehty ja erittäin tärkeää olisi se että nämä valvonnat tehtäisiin ennalta ilmoittamatta

eli loppupelissä esityksen jälkeenkin tällaisten häirikköviestien lähettäminen ei kuitenkaan olisi rangaistavaa esimerkiksi työaikaan vaikka lähetetyt tekstiviestit olisivatkin häiritseviä ja häiritsemistarkoituksessa lähetettyjä ja jatkaisivat osaltaan tätä yöaikanakin tapahtuvaa häirintää

he tekivät juuri niin paljon työtä kuin ihminen voi tehdä siitä pitää antaa heille kiitosta mutta ne jotka tässä pelasivat olivat sähköyhtiöt kun niillä ei ollut riittävää pelotetta riittävää korvausvelvoitetta niskassa

tämä on yksi esimerkki kuntakentältä tilanteesta jossa kuntalain uusi kirjaus ja toimintaan liittyvä muu lainsäädäntö tässä tapauksessa laki kuntouttavasta työtoiminnasta johtavat kuntakoneistoa rasittavaan päällekkäisyyteen ja lisäävät byrokratiaa

silloin omasta mielestäni mallilla esimerkiksi siihen suuntaan että luopuisimme ajoneuvoverosta eli uuden auton ostamisessa olevasta verosta ja korottaisimme hieman ajoneuvoveron perusosaa pystyisimme kattamaan tuon menetyksen

itse en ymmärrä sitä että esimerkiksi viime itsenäisyyspäivänä kun itsenäisyyspäivän vastaanotto oli tampereella siellä parturi kampaamot joutuivat hakemaan näitä poikkeuslupia sen takia että tässäkin salissa hetki sitten istuneet ja edelleen yksi paikalla istuva rouva saisivat hiukset kuntoon itsenäisyyspäivän vastaanotolle

heille taataan paljon paremmat oltavat kuin näille monille ikäihmisille jotka ovat laitosten vankeina siellä märissä vaipoissa taikka ilman ulkoilumahdollisuutta

ja toivon etteivät tietysti tätä pöytäkirjaa nyt lue sellaiset tahot joita se aika voisi kiinnostaa myös muussa mielessä mutta jos sinne oikeasti velvoitetaan niin kuin nyt laki velvoittaa viemään näytille nämä kaikki aseet niin kyllä se luo jonkinlaisen turvallisuusriskinkin

yksi erinomaisen hyvä huomio jonka edustaja kontula lakialoitteessaan esille nostaa tämä on suora lainaus edustaja kontulan lakialoitteesta on

ministeri häkämies on sähkölain uudistamisessa ja myrskytuhoihin varautumisessa esittänyt myös sitä että maakaapelointia tullaan lisäämään mitä myös edustaja mäkipään lakialoitteessa ja puheessa esille tuotiin

pystyäksemme takaamaan jatkossakin laadukkaat palvelut kunnille tulisi minun mielestäni lakia kuntouttavasta työtoiminnasta muuttaa niin että tämän kaltaisilta palveluntarjoajan työtä hankaloittavilta ongelmatilanteilta vältyttäisiin

tämä malli itse asiassa olisi vakaa myös tulojen näkökulmasta eli se ei riippuisi autokaupasta ja kannustaisi ostamaan uusia autoja niitä jotka käyttävät muun muassa biokaasua

arvoisa puhemies

usein lapsen edunvalvojan roolissa sijaishuoltopaikassa vieraileva kunnan sosiaalityöntekijä ei ollut kuullut lasta kahden kesken vaan tavannut hänet yhteispalaverissa henkilöstön kanssa

olen tässä salissa ennenkin ollut ainakin omasta mielestäni järkevällä tavalla hieman yle kriittinen ja olen sitä tänäänkin vaikka se ei aina ed

nimenomaan voisimme hivenen paremmin varautua siihen että esimerkiksi muuntajien ympäristöjä pidettäisiin leveämmin auki siihen ei varmastikaan ole mahdollisuuksia että isojen sähkökaapeleiden koko matka raivattaisiin niin laajasti auki että puut eivät ylettyisi missään tilanteessa sähkökaapeliin mutta tärkein lakiuudistus on se että lainsäädännöllisesti pitää mahdollistaa tien sisäpenkkojen käyttäminen näihin maakaapelointeihin

näillä perusteluilla lakia tulisi muuttaa niin että kuntouttavaa työtoimintaa voi tarjota myös esimerkiksi kunnan täydellisesti omistama yhtiö